arvoisa puhemies

siksihän esimerkiksi oma kotikuntani joroinen oli etunojassa tuotteistamassa palveluita ja aloittamassa aikanaan kuntayhteistyötä isäntäkuntamallilla jjr allianssissa

mitä tilalle se on vielä hyvin hyvin epäselvää

paljon olisi kysyttävää mutta tartutaan tuohon ministerin täkyyn capista muutamia kysymyksiä siitä

tuosta vihertämisestä

oletteko sitä mieltä että todellista kestävää ympäristöpolitiikkaa seuraa siitä vaiko näennäistä etenkin suomen näkökannalta

sitten toinen kysymys

mitä siellä todetaan turvepeltojen käytöstä

sitten tuosta luomuasiasta

brändityöryhmähän esitti että luomuinstituutti perustettaisiin niin toivon että ministeri koskinen tukee sen sijoituspaikaksi mikkeliä

ammattikeittiössä luomun ja lähiruuan edistämiseen tarvitaan edelleenkin varoja sitä ammattitaitoa ei siellä ole tarpeeksi tällä hetkellä

arvoisa puhemies

monissa maissahan lahjakkaiden oppilaiden tunnistamisella pyritään oikeastaan erottamaan lahjakkaat ja pistämään vaikkapa omiin kouluihinsa tai joihinkin erityisohjelmiin

mielestäni on erittäin hyvä että meillä suomessa lahjakkuuden tunnistamisella tähdätään pikemminkin siihen että lahjakkaiden tarpeet tulisivat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi ja tuetuiksi ihan normaaliopetuksen puitteissa

arvoisa herra puhemies

liikkuminenhan vaikuttaa todistetusti myös muun muassa matematiikan ja äidinkielen oppimiseen ja siihen miten pieni lapsi etenkin liikkuu ja oppii omaa kehoansa hallitsemaan sensomotoriikkaa ja hienomotoriikkaa karkeamotoriikkaa käyttämään

lukemiseen vaikuttavat myös tietysti kaikki ne asiat mitä ministeri luetteli mutta erittäin paljon valitettavastikin myös se mitä kotona tapahtuu kun lapsi on pieni

luetaanko hänelle oppiiko hän rauhoittumaan kirjan ääreen opitaanko käyttämään kirjastoja ja opitaanko saamaan tavallaan iloa ja positiivisia elämyksiä lukemisen kautta

sinänsä voi yhtyä noihin edellisiin puheenvuoroihin esimerkiksi siinä että pidemmällä aikavälillä tästä oppilas ja opiskelijahuoltolaista tulee varmasti säästöjä ja olen itsekin puhunut aikaisemminkin siitä että tämä laki tarvitaan

toisaalta täytyy todeta että kyllä tässä suurkuntahankkeita hamutessa ja kriisikuntamenettelystä puhuttaessa ja niin edespäin ne kuntaressukat miettivät niitä lähivuosia varmasti tässäkin asiassa

eli kaikki ne valtio osuusleikkaukset joita tämä hallitus on tehnyt kyllä vaikeuttavat näitä hyviä tavoitteita joita tässäkin laissa on

esimerkiksi homekoulujen osalta puhuttiin tänään paljon siitä tuossa kehyskeskustelussa se vaikuttaa erittäin paljon niin opettajien kuin oppilaiden terveyteen jos he joutuvat siellä toimimaan

tosiaan oikeuskansleri huomautti helmikuussa viime vuonna että oppilashuollon ajanmukainen toteutuminen vaatii nykyistä velvoittavampia ja täsmällisempiä säännöksiä ja siltäkin pohjalta on hyvä että tämä laki on saatu kasaan

ihan melkomoinen paketti ja toivon että valiokunnissa vielä tarkkaan katsotaan esimerkiksi tuon tiedonsiirron osalta onko se toimivaa ettei siellä tulisi etenkään noissa koulutuksen nivelvaiheissa ongelmia ja myös siinä kun perusopetuksesta siirrytään toiselle asteelle että ne mahdolliset tukitoimenpiteet säilyisivät ja minkäänlaisia väliinputoamisia ei pääsisi tapahtumaan sen takia

esimerkiksi metsäopetuksessa näyttää siltä että ministeripaikkakunnat tampere ja hämeenlinna ovat vahvoilla ja esimerkiksi etelä savo uhattuna metsäopetuksen amk tasoisen opetuksen osalta

me tarvitsemme selvityksen siitä minkälaisia vaikutuksia tutkintotavoite ja toimipisteverkkopäätöksillä on julkisen kokonaistalouden näkökulmasta huomioon ottaen esimerkiksi tyhjilleen jäävät valtion toimitilat ja kuntien omistamat opiskelija asunnot mutta ennen kaikkea pätevien luokanopettajien saatavuus maakuntien suomessa

toivon myös että ministeri koskinen voisi edistää maatalous maaseutuyrittäjien voimavarakartoituksia ja kenties löytää niihin jostakin myös varoja rohkaistakseen viljelijöitä siinä vaiheessa kun he suunnittelevat sukupolvenvaihdoksia tai isoja investointeja pohtimaan myös tätä henkistä puolta eikä vain tekemään sitä likwiä

toinen kommentti

arvoisa puhemies

sitten kuten opetusministeri virkkunen totesi nuo suomi koulut ovat syntyneet todellakin tarpeeseen ja kansainvälistymisen lisääntyessä kysyntä lisääntyy edelleenkin

arvoisa puhemies

ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvia säästöjä kohdennetaan siis perusopetuksen laadun parantamiseen

tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien vahvistamiseen sekä kerhotoiminnan tukemiseen kohdistetaan lisärahaa kuten ministerikin sanoi

jonkun verran on tästä tullut sitä palautetta että niitä ryhmien vetäjiä kerhojen vetäjiä on ennemminkin vaikea saada että oppilaat kyllä ovat innoissaan mitä erilaisimpiin kerhoihin osallistumaan

ensi vuoden budjetissa lukioiden opiskeluhuollon ja opinto ohjauksen parantamiseen lisätään tukea jotta muun muassa oman alan löytyminen nuorilla nopeutuisi

työtä tehdään myös ammatillisella puolella

arvoisa puhemies

olen tosiaan samaa mieltä kuin täällä monet muutkin aikaisemmin että tärkeätä on se että talouskasvua ja työpaikkojen syntyä vauhditetaan jotteivät varsinkaan ne hurjimmat kilpailevien puolueitten aktiivien esittämät jopa kolmanneksen leikkauslistat ole todellisuutta ensi hallituskaudella

työ luo tulevaisuutta ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla

ja sekin on täällä moneen kertaan jo sanottu että juuri pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa suomalaisen hyvinvoinnin takaajana ja siellä sitten tietenkin ne työntekijät

olen sitä mieltä että noitten listaamattomien yritysten osinkotulojen verohuojennusta voitaisiin varmasti laskea hivenen ensi kaudella mutta kannustavuuden vuoksi sitä ei kannattaisi poistaa

silloin täytyisi olla todella kova usko siihen että se tosiaankin sitten tuo lisää investointeja ja työllisyyttä jotta siihen kannattaisi mennä

tuosta innovaatiokannustimesta jota etenkin ministeri pekkarinen on voimakkaasti nostanut esiin jo aikaisemmin olen ollut samaa mieltä

pääomatuloverokannan nosto ei tuo rutkasti lisärahaa mutta uskon että ensi hallituskaudella siinä jotain tehtäneen vaikka itse jättäisinkin pienimmät osinkotulot verottomiksi ja lisäisin suurosingonsaajien verotaakkaa

lopulta voisi olla niin että osa voisi verosuunnittelulla vähentää veronsa minimiin ja tavallinen yksin elävä vaikkapa metsää omistava kansalainen olisi sitten ainut korotetun veron maksaja

arvoisa puhemies

yrittäjien byrokratiaa on edelleen vähennettävä eli kun harmaan talouden torjuntaan laitetaan lisää paukkuja ja lainsäädäntöä kiristetään niin se ei saa vaikeuttaa pienyrittäjän arkea kohtuuttomasti

kasvu on tietysti useiden tekijöiden summa

aikaisemmin päivällä täällä tulivat esiin osatyökykyiset

heidän saamisensa työmarkkinoille ja esimerkiksi kehitetyn osasairauspäivärahan käyttö laajemmin ovat tulevaisuuden isoja haasteita isoja sellaisia mutta paljon mahdollisuuksia luovia myöskin

arvoisa puhemies

on oltava valmis tekemään parin hallituskauden ohjelma jotta tästä päästään taas ylijäämäisiin budjetteihin hallitusti ihan kuten hallitus piti osaltaan vahvalla elvytyspolitiikalla huolen yritysten kanssa siitä että työtä monella riitti vaikka vienti tyssäsikin

arvoisa herra puhemies

maa ja kotitalousnaiset tekevät merkittävää työtä kuluttajien neuvonnassa ja valtionapua saadaankin neuvontatoimintaan ei järjestötyöhön

jotta suomi selviää sen edellytyksenä ovat kasvun rakentaminen tuottavuuden nostaminen työurien pidentäminen alusta keskeltä lopusta ja työtä lisäävät uudistukset

arvoisa puhemies

yhteishaku uudistuksen nostin myös esille

yhteishaku uudistuksessa olisi tärkeää että siitä nostettaisiin nyt julkista keskustelua kun tämä valmistelu näyttää olevan tosiaankin vielä aika tavalla auki

uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut saisivat ilmeisesti mahdollisuuden varata opiskelupaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville ja käyttöön otettaisiin korkeakoulujen yhteinen valtakunnallinen yhteishaku

ymmärrän että abiturientteja on hyvä suosia kiintiöillä mutta uudistuksen toisen vaiheen suunnitelmat herättävät huolta jos niissä yhteishaun opiskelupaikat rajattaisiin vain niille jotka eivät ole aiemmin ottaneet vastaan korkeakoulupaikkaa

mikä nimittäin on se insentiivi jolla ministeri aikoo saada yliopistot kehittämään sisäisiä siirtymismenettelyitä niin että jatkossa vaikka kemian opiskelija voisi siirtyä lääketieteen opiskelijaksi ilman pääsykoemenettelyä

uudessa mallissahan tällainen hyvin tyypillinen opintopolku ei ilmeisesti enää olisi mahdollinen vaan jos lääkiksen ovet eivät ensi yrittämällä aukea niin sitten kannattaa mennä mieluummin vuodeksi jonkinlaisiin hanttihommiin kuin opiskella vaikkapa matemaattisia aineita joista voisi olla enemmän hyötyä tulevissa opinnoissa

tässä mielessä porttien sulkeminen varhaisessa vaiheessa ohjaisi ehkä väkisinkin poluille joilla urautumisen on tapahduttava entistä aikaisemmin eikä yksilöllisesti tapahtuvalle kypsymiselle jää niinkään aikaa

saadaan lisää mielenterveyspalveluita kuraattori ja psykologipalveluiden muodossa mutta tämä tietenkin vaatii taas resursseja kunnilta tai muuten se jää tyhjäksi kirjaukseksi vaikka täällä siitä ratkaisut saatiinkin

tosiaan nyt rakennepaketissa näyttää että vapaan sivistystyön rahoitusta leikataan eli kansanopisto ja kansalaisopistojen määrä tullee vähenemään tai ainakin niiden tuottamien tuntien määrä vähenee

arvoisa herra puhemies

alkoholi on työikäisen väestömme yleisin kuolinsyy

sitä kautta oppilaitokset tulevat keskittymään suuriin kaupunkikeskuksiin

keskeyttäminen voi lisääntyä tai ei sitten haeta välttämättä minnekään

huostaan otettujen määrä kasvaa

syynä ovat yhä useammin päihteet

alkoholi ei ole vain päihdeongelmaisten perheiden vitsaus vaan tuiki tavallisten vanhempien satunnainenkin humaltuminen lasten seurassa herättää aina turvattomuutta perheen pienimmissä

niin alkoholismiin kuin alkoholiin liittyviin vastuuttomiin asenteisiin täytyy tarttua järeämmin

arvoisa puhemies

lääkkeitä on kolme

tässä yhteydessä lainaan vähän hallituksen esitystä ja totean että alkoholijuomien televisiomainonta on tällä hetkellä siis kokonaan kielletty ranskassa ruotsissa ja norjassa alkoholijuomien radiomainonta on taas kielletty kokonaan ruotsissa norjassa ja sveitsissä ja kaikkien alkoholijuomien ulkomainonta on kielletty esimerkiksi ruotsissa norjassa ja islannissa

useat päihdetyöntekijät ja raitistuneet alkoholistit ovat kritisoineet suomalaisia hoitokäytäntöjä

arvoisa herra puhemies